meidän täytyy kehittää työolosuhteita sellaisiksi että myös korkeasti koulutetut lääkärit viihtyvät kuntatyönantajan palveluksessa ja näitä palveluja ei ryhdytä enää nykyistä enempää yksityistämään näille suurille yrityksille

työnantajan lisäksi urkintaoikeuden saisivat lainmuutoksen myötä myös muiden muassa virastot kirjastot yliopistot ja koulut

olen selvittänyt onko suomessa yhtään valtuustoa tai muuta toimielintä joka tällaisia vaatimuksia olisi päättäjilleen esittänyt

sähköpostien tunnistetiedot eivät edes riitä osoittamaan onko lähetetyssä viestissä yrityssalaisuuksia

tätä pidettiin erityisen tärkeänä kaavoitus ja rakennuspäätöksiin osallistuville sekä niille jotka tekevät päätöksiä julkisista hankinnoista

perussuomalaiset eivät kannata sitä että kouluverkkoja leikataan

kysyn ministeri kiviniemeltä

on erittäin harmillista että hallitus ja kuntaministeri olivat ylimielisiä eivät lähteneet parlamentaariseen valmisteluun näin isossa ja tärkeässä uudistuksessa jota suomi tarvitsee

perussuomalaiset ovat esittäneet että hallitus ryhtyisi purkamaan tarpeetonta hallintobyrokratiaa

nyt tänä päivänä nähdään minkälainen hinta joudutaan maksamaan tästä ylimielisyydestä jota hallitus on osoittanut keskeisiä muutoksia kohtaan kun ei lähtenyt tähän parlamentaariseen valmisteluun

olemme esittäneet että kuntaliitosten yhteydessä viiden vuoden työsuhdeturva poistettaisiin usein poliittisin perustein valitulta korkeimmalta johdolta

mielestäni on todella merkillistä jos yksittäinen yritys saa painostamalla ja kiristämällä lainsäätäjät tanssimaan oman pillinsä mukaan

sen takia perussuomalaiset ovat vedonneet edelleen hallituspuolueisiin että lähdetään puhtaalta pöydältä ja perustetaan tämä parlamentaarinen työryhmä jossa valmistelua jatketaan ja pyritään löytämään jonkinlainen yhteinen näkemys

arvoisa herra puhemies

kuten hallintovaliokunnan lausuntoon jätetyssä minunkin allekirjoittamassani eriävässä mielipiteessä todetaan olisi esitetylle lakimuutokselle ollut olemassa vaihtoehtoja jotka eivät olisi näin suuresti vaarantaneet kansalaisten yksityisyyden suojaa

yksi vaihtoehto olisi ollut ottaa yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin asianmukaiset säännökset työnantajan oikeudesta käsitellä työntekijän viestien tunnistamistietoja

jo edellisellä kaudella puhuttiin paljon siitä että rikollisten uhrien asemaa pitäisi korostaa entistä enemmän ja silloinkin myönnettiin aina tällaisia lisärahoja

toinen vaihtoehto olisi ollut lisätä ja tarkentaa poliisin valtuuksia niin että se voisi näissä tilanteissa käsitellä tunnistamistietoja

nykyisessä muodossaan lakiesitys on vaikeaselkoinen ja siihen liittyy liian monia ongelmakohtia

näin ollen olisi viisasta ottaa aikalisä ja valmistella koko lakiesitys uudelleen joten tässä vaiheessa paras ratkaisu olisi hylätä tämä lakiesitys

sen toiminnan pitää olla valtakunnallisesti kattavaa jotta kaikki rikoksen kohteeksi joutuneet henkilöt voivat tarvittaessa kääntyä sen puoleen ja saada myös apua ja tukea

nyt kyseinen päivystys saa rahoitusta raha automaattiyhdistykseltä ja oikeusministeriöltä ja ilman muuta tämä rahoitus pitäisi saada pysyväksi jotta se pystyy kehittämään toimintaansa eikä tarvitsisi vuodesta toiseen elää kädestä suuhun

kiitän näin aluksi tarkastusvaliokuntaa ja sen ahkeria virkamiehiä jotka ovat tehneet perusteellista ja hyvää työtä jälleen että saimme tämän mietinnön valmiiksi

arvoisa puhemies

täällä on käytetty useita puheenvuoroja paljuselleistä

niitä pidetään suurena ihmisoikeusloukkauksena ja moititaan suomalaista vankilajärjestelmää sen takia että meillä on edelleen näitä paljusellejä olemassa

me käsittelemme hyvin merkittäviä asioita ja ennen kaikkea haluan ottaa omassa puheenvuorossani esille nämä valtionhallinnon ict hankkeet

mielestäni kyse on kuitenkin hyvin pienestä ongelmasta jota turhaan paisutellaan

verrataan esimerkiksi monien vanhusten asemaa vanhainkodeissa erilaisissa laitoksissa kuinka kauan meidän vanhukset saavat olla märissä vaipoissa kun kukaan ei heitä ehdi viedä vessaan tai vaihtaa vaippoja

valtion tietokonekeskus fuusioitiin aluksi tietotehdas oyn ja unic oyn kanssa tt tieto oyksi joka tunnetaan nykyisin nimellä tieto oyj

meillähän monet vankilat ovat kuin viiden tähden hotelleja joten on aika uskomatonta että paljuselleistä on niin paljon pidetty meteliä täällä täysistunnoissa

tietokonekeskuksen mukana valtio luopui suuresta osasta it toimintaansa ja ulkoisti samalla myös alan asiantuntemuksen

arvoisa puhemies

sitten kun ajatellaan vankien asemaa vankiloissa niin heillä on monesti mahdollisuus jopa osallistua työelämään ja joillakin on ollut mahdollista ansaita vankilassaoloaikana enemmän kuin vanginvartijoilla jotka ovat virassa

arvoisa puhemies

maassamme elää paljon köyhiä lapsiperheitä

kun kaikki mahdollinen kotimainen uusiutuva polttoaine energialähteenä pitäisi maksimaalisesti hyödyntää niin on hämmästyttävää että tässä asiassa ei olla päästy eteenpäin

erityisesti yksinhuoltajaperheiden köyhyysriski on viime vuosina merkittävästi kasvanut tulonsiirtojen ostovoiman heikentymisen elinkustannusten kasvamisen ja työttömyyden lisääntymisen johdosta

jossakin on ollut arvioita todella siitä että nämä kustannukset ovat huikeita

se on aika käsittämätöntä että tällainen tilanne voi syntyä mutta näin vain on tapahtunut joten näkisin että suomessa vangeilla on erinomaisen hyvät oltavat

heittäisinkin pallon sinne hallituksen puolelle ja erityisesti kokoomukselle joka on pitkään istunut hallituksessa hallitusvastuussa

arvoisa rouva puhemies

lapsen oikeus riittävään elintasoon ja julkisen vallan velvollisuus tukea lapsiperheiden toimeentuloa on kirjattu moneen suomea oikeudellisesti velvoittavaan ihmisoikeussopimukseen

sitten keskeneräisten kustannusarviot ovat myös huikeita

sen takia monet ulkomaalaiset vangit eivät missään tapauksessa halua kotimaahansa täältä lähteä vaan mieluummin istuvat sen tuomion loppuun asti suomessa

mistä se kenkä oikein puristaa että tässä asiassa ei olla päästy eteenpäin vaikka siitä on vuosia puhuttu täälläkin salissa että pitäisi saada järkevöitettyä näitäkin pykäliä

tästä huolimatta ei tällä hetkellä ole olemassa sellaista viranomaista joka tekisi selvityksiä harmaan talouden aiheuttamista ongelmista kokonaisuutena

meillä on hyvin paljon venäjältä virosta liettuasta romaniasta somaliasta ja entisistä jugoslavian maista olevia vankeja jotka sitten täyttävät meidän vankiloitamme ja aiheuttavat paljon ylimääräistä työtä tulkkausten muodossa

olisi kiinnostavaa tietää kuka siinä on se suurin jarru ja

laajeneva osa suomessa tapahtuvasta talousrikollisuudesta ja harmaasta taloudesta on viranomaisten mukaan jo siirtynyt ja siirtyy edelleen ammattimaisen tai järjestäytyneen rikollisuuden käsiin joten tarve asian tarkemmalle tutkimiselle selvittämiselle ongelmien kuvaamiselle on ilmeinen

nyt kun kuuntelin edustaja backmanin puheenvuoroa niin suosittelen hänelle että hän olisi täällä täysistunnossa koko ajan ja seuraisi myös perussuomalaisten puheenvuoroja eikä ryhtyisi keksimään erilaisia tarinoita siitä mikä on perussuomalaisten malli

suomen laki ei kuitenkaan tue tällaista mallia sillä virallisesti lapsella voi olla vain yksi osoite jonka mukaan tulonsiirrot ja etuudet määräytyvät

me olemme lukuisia kertoja täällä toistaneet sitä että me haluamme että asiakas kuntalainen pääsee kolmessa päivässä lääkäriin pitää olla omalääkärijärjestelmä omahoitajajärjestelmä ja sitten erikoissairaanhoidossa hoidetaan nämä hankalat monimutkaiset sydänleikkaukset ja muut vaativat toimenpiteet niitä ei voi olla jokaisessa kunnassa ja näissä aluesairaaloissa

sitten tietenkin tulee tämä tila on tilanpuute tilan puute kärjistyy ja on tilanteita joissa jopa vankiloissa on ollut jonkinlaisia mellakoita mikä on aika huolestuttavaa että tilanne pääsee kärjistymään niin hankalaksi eräissä vankiloissa

arvoisa puhemies

vaikka käsittelyssä oleva hallituksen esitys on ajatuksena kannatettava on kuitenkin muistettava että pelkkä tiedon tuottaminen ja jakaminen eivät sinällään vähennä talousrikoksia

internoitujen omaisuus takavarikoitiin ja toimitettiin saksalaisena sotakorvauksena neuvostoliitolle ja leireiltä vapauduttuaan perheet joutuivat aloittamaan uuden elämän tyhjin käsin

tarvitaan myös konkreettisempia keinoja ja talousarviossa tulisi myöntää määrärahoja riittävästi talousrikosten torjuntaan joka tasolla mikäli tähän vakavaan yhteiskunnalliseen ongelmaan halutaan muutosta

mutta ennen kaikkea tässä olisi tärkeää että meidän ministerit ja vastaavat virkamiehet te kisivät kaikkensa jotta ulkomaalaiset vangit voitaisiin mahdollisimman pikaisesti palauttaa omaan kotimaahansa kärsimään vankeusrangaistusta

näistä leireistä ei ole paljon julkisuudessa puhuttu eikä internoiduille koskaan maksettu asianmukaisia korvauksia heiltä viedystä omaisuudesta

olen aina aikaisemmin ajatellut että rakennushankkeissa on näitä suurimpia ongelmia julkisella puolella mutta nyt olen vakuuttunut siitä että ict puolella me kaipaamme todella suurta valtakunnallista ryhtiliikettä

hallitus on esittänyt julkisuudessa että keskussairaalat lopetetaan lakkautetaan ilman että on kerrottu selkeästi mitä on tulossa tilalle

arvoisa puhemies

ei pitäisi julkisuudessa kertoa että jotakin toimivaa lopetetaan ennen kuin on esittää malli mitä tilalle ollaan luomassa

eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaamassa harmaan talouden raportissa on esitetty runsaasti hyviä konkreettisia toimenpide ehdotuksia joista tulisi toteuttaa ainakin valtaosa mahdollisimman nopeassa aikataulussa

tämä epäkohta tulisi välittömästi korjata

valitettavasti kaikki kuusi hallituspuoluetta vallantäyteydessään päättivät jättää molemmat oppositiopuolueet kuntauudistuksen ulkopuolelle joten emme valitettavasti ole päässeet yhdessä osallistumaan ja kuulemaan asiantuntijoita mitä näkemyksiä heillä on tästä historiallisesta ja suuresta kuntauudistuksesta jota hallitus nyt on alkanut suunnitella ja toteuttaa omin voimin

lapsena internoiduista monet elävät yhä keskuudessamme eikä siis ole vielä liian myöhäistä tunnustaa heidän kokemansa kärsimykset ja pyrkiä niitä hyvittämään

suomen valtiolla on tähän erityinen velvollisuus sillä naisten ja lasten eristäminen leireille oli nimenomaan valtion oma päätös liittoutuneet tai valvontakomissio eivät sitä vaatineet

harmaan talouden esiintymisen todennäköisyys on suurin kuitenkin kaikkein pienimmissä yrityksissä

näillä yrityksillä on vähäinen todennäköisyys joutua verotarkastuksen kohteeksi mikä tietysti rohkaisee henkilöitä ryhtymään lainvastaiseen toimintaan

mutta nykyään nämä konsultit ovat myös verohallinnon järjestelmiä päässeet suunnittelemaan ja hinnat ovat olleet valtaisia

aina aikaisemmin kaikki vastaavanlaiset suuret uudistukset niin kuntalain uudistukset perustuslain muutokset kuin vaali ja puoluerahoitukseen liittyvä lainsäädäntö valmisteltiin kaikkien eduskuntapuolueitten toimesta parlamentaarisessa työryhmässä jolloin kaikki saivat reilusti samanaikaisesti tietoa tästä uudistuksesta ja pystyivät myös sitten omalta osaltaan sitoutumaan siihen

södermanin johdolla teki tästä historiamme häpeäpilkusta kirjallisen kysymyksen viime vuoden huhtikuussa pääministeri vanhanen kertoi että valtioneuvoston kansliassa on valmisteltu tutkimushanketta asian selvittämiseksi ja korvauskysymyksiä määritellään

lisäksi ongelmana on tietenkin se että talousrikoksista rangaistukset ovat aivan liian lieviä

toivoisinkin että jatkossa kun näitä valtion ict hankkeita kehitetään kaikki jotka osallistuvat tavalla tai toisella päätöksentekoon vaativat tarkat selvitykset siitä mitä ollaan hankkimassa ja mikä on hinta ja voitaisiinko saada halvemmalla jos yritetään sitä osaamista palauttaa omaan organisaatioon

niihin pitäisi saada selkeästi enemmän

toivon että kyseessä oleva hanke etenee vauhdilla jotta vääryyttä kokeneet kansalaisemme vihdoin saisivat ansaitsemansa hyvityksen

pienten yritysten toimintaa ei saisi hankaloittaa liian monimutkaisella lainsäädännöllä ja sen mukana tulevilla velvoitteilla sillä liian hankala byrokratia voi omalta osaltaan houkutella pieniä yrittäjiä ja yrityksiä harmaan talouden puolelle

arvoisa puhemies

tämä kuntauudistus koskettaa kaikkia suomen kansalaisia ja kuntalaisia ja siksi me perussuomalaiset kannamme syvää huolta tästä nykyisestä sekavasta tilanteesta johon hallitus ja sen nuoret mutta niin intomieliset ministerit ovat koko kuntakentän saattaneet

arvoisa puhemies

yksi ykn vuosituhattavoitteista on sukupuolten tasa arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen

arvoisa puhemies

kuuntelin myös itse keskustelua näistä kuntayhtymistä ja kritiikistä jota niitä kohtaan osoitettiin ja olen täysin samoilla linjoilla edellisen puhujan kanssa mutta suurempi ongelma demokratian kannalta on minusta näissä kunnallisissa osakeyhtiöissä

joulukuuta pidettävässä täysistunnossa

tutkimusten mukaan nimenomaan tyttöjen koulutus on suoraan yhteydessä köyhyyden nälän lapsikuolleisuuden äitiyskuolleisuuden ja yleisimpien tautien vähenemiseen

syrjäytymisvaarassa olevia ja jo syrjäytyneitä nuoria on maassamme huolestuttavan paljon ja on todennäköistä että heidän määränsä tulee taantuman aikana kasvamaan entisestään

perinteisesti niitä osakeyhtiöitä on ollut energiapuolella asunto osakeyhtiöitä jätehuoltoyhtiöitä mutta nyt on kaikenlaisia elinkeinopoliittisia yhtiöitä tullut ja sitten jopa tilakeskuksia

perussuomalaiset eivät vastusta uudistuksia mutta jos sellaisia tehdään tulee uudistuksen tapahtua vapaaehtoisuuden ja huolellisen valmistelun pohjalta jonka lopputuloksena voidaan kaikille kuntalaisille ja kuntapäättäjille kertoa miksi uudistus on heille hyödyllinen ja kannatettava

näitä nuoria tulisi auttaa ajoissa ottamaan elämän syrjästä kiinni jotta saataisiin kuriin syrjäytymiseen liittyvät yhteiskuntaamme kuormittavat vakavat lieveilmiöt kuten päihdeongelmat rikollisuus ja itsemurhat

arvoisa puhemies

suomalaisyritykset hyödyntävät eun sisäkaupan valvontajärjestelmän aukkoja ja satoja miljoonia suomessa tehdyn työn tuloksesta siirtyy verottamatta ulkomaille

lukuisien tsetsenian hallinnon toimia tutkineiden aktivistien ja toimittajien murhat ovat jääneet selvittämättä eikä syyllisiä ole saatu vastuuseen

niistä perustetaan osakeyhtiöitä ja kun näissä osakeyhtiöissä vaikka ne ovat kunnallisia ja ne rahoitetaan usein kunnan verorahoilla kaikki päätöksenteko tapahtuu yhtiön hallituksissa ja toimitusjohtaja tietenkin myös tekee merkittäviä ratkaisuja ja näillä ei ole minkäänlaista raportointivelvollisuutta toiminnastaan niin kysyisin onko tässä uudistuksessa pohdittu sellaista mahdollisuutta että kunnallisille osakeyhtiöille tulisi omat säädökset sen osalta että niiden toimintaa saataisiin edes hieman päivänvaloon koska koko ajan päätöksentekoa on enemmän ja enemmän siirretty näille suljetuille yhtiöille

koska vallanpitäjien ja heidän toimiensa kritisoiminen on nyky venäjällä hengenvaarallista on selvää että yhä useampi aktivisti joutuu turvallisuussyistä jättämään toiminnan

tutkimusten mukaan syrjäytymisuhassa olevat voidaan tunnistaa jo varhaislapsuudessa mutta konkreettiset toimet heidän tukemisekseen ovat tähän saakka jääneet vähälle

suomi toimii myös osana kansainvälistä harmaata taloutta tarjoamalla nimettömiä sijoitusmahdollisuuksia omissa maissaan veroja kiertäville tai rikollista rahaa peseville ja toimimalla kauttakulku ja tukialueena venäjän kauppaan kohdistuvalle kansainväliselle rikollisuudelle

arvoisa puhemies

ei ole oikein että yhteiskunta vain katsoo vierestä olkiaan kohautellen kuinka sen tulevaisuuden toivot suistuvat väärille raiteille

aktivistien vaietessa ja järjestöjen vetäytyessä konfliktialueilta jäävät näiden alueiden heikossa asemassa olevat ihmiset entistäkin suurempaan ahdinkoon ja heidän oikeuksiensa polkeminen jatkuu piilossa muulta maailmalta

harmaan talouden suuruudesta on esitetty hyvin erilaisia arvioita

arvoisa puhemies

hallitus lakkauttaa toimintoja ilman että lakkautettavan organisaation tilalle on esitetty minkäänlaisia selkeitä suunnitelmia

paras tapa ehkäistä lasten ja nuorten ongelmia on tukea heitä ja heidän perheitään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

yhdyn ihmisoikeusjärjestö amnestyn näkemykseen jonka mukaan kansainvälisen yhteisön tulee painostaa venäjän johtoa jotta rikoksentekijät saadaan oikeuteen

pienten lasten vanhemmat ovat nykyaikana todella lujilla ja lukuisissa perheissä kärsitään esimerkiksi työuupumuksesta masennuksesta ja päihdeongelmista

hallituksen olisi ollut syytä kertoa samanaikaisesti uudistuksista kun se kertoo romuttavansa jotakin vanhaa ja pitkään hyvin toiminutta

myös suomen hallituksen velvollisuus on vedota venäjään maan ihmisoikeustilanteen parantamiseksi

kaikki tämä vaikuttaa tuhoisasti lasten kehitykseen

suomettumisen ajalle tyypillinen vaikeneminen naapurimaan valonaroista asioista ei ole hyväksyttävää enää nykypäivän suomessa

perheiden varhaiseen tukemiseen tulisikin valtion talousarviossa suunnata tuntuvasti nykyistä enemmän resursseja

arvoisa puhemies

vielä muutama vuosikymmen sitten lapsiperheiden oli mahdollista saada kodinhoitoapua vaikeissa elämäntilanteissa mutta nykyisin sitä ei heille enää riitä

päinvastoin voi käydä mistä meillä on kokemuksia kuntakentältä aika paljon kun kuntien henkilökunta alkaa valmistella liitosta ja siihen kuuluvia organisaatiomuutoksia

rehelliset yritykset ja yrittäjät maksavat harmaan talouden edustajien puolesta kaikki verot ja muut työnantajamaksut jotka harmaan talouden myös kuuluisi itse suorittaa

yleensä johtajien työehtoja vahvistetaan heidän palkkojaan korotetaan ja sitten kuntaliitoksen jälkeen kun huomataan että kassakirstu alkaa olla tyhjä lähdetään lomauttamaan koko henkilökuntaa myös sosiaali ja terveystoimen työntekijöitä ja koulujen lasten päiväkotien opettajia ja niin edelleen

esityksen tavoitteena on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta sekä ehkäistä korruptiota ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin perustuvaa vaikuttamista poliittisessa toiminnassa

on kestämätön tilanne että tämä sama harmaa talous ajaa konkurssiin rehellisesti toimivia yrityksiä ja yrittäjiä joten harmaan talouden selvitysyksikkö on todella oikea askel eteenpäin ja sen taloudelliset resurssit tulee myös turvata